arvoisa puhemies

aalto yliopisto johon yhdistyvät teknillinen korkeakoulu kauppakorkeakoulu ja taideteollinen korkeakoulu sekä tampereen teknillisestä yliopistosta muodostuva yksikkö

nyt on erinomaisen tärkeätä että rakentamisen osalta saadaan käyntiin toimenpiteitä millä tätä peruskorjausvelkaa mikä on kasvanut kohtuullisen suureksi pystytään kaventamaan

uskon että säätiöpohjaiset yliopistot pystyvät entisestään parantamaan elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyötä ja siten tukemaan suomen kilpailukykyä

edelleenkin tulee miettiä että jos on sellaisia soveltuvia jatkotoimenpiteitä millä saadaan aikaan aktiviteettia tällä peruskorjausrintamalla niin niitä hallituksen on hyvä harkita ja tuoda tänne eduskuntaan päätettäväksi

aalto yliopiston osalta voisin vielä lainata selvitystyötä johtanutta raimo sailasta joka totesi että koko hankkeessa on vain yksi vika

miksei sitä ole tehty aikaisemmin

on ollut kerrassaan hienoa saada olla mukana lakia koskevassa laajassa sivistysvaliokunnan kuulemisessa jossa on kuultu yli sataa maan johtavaa alan asiantuntijaa

esimerkiksi on saanut kuulla kaikkien suomen yliopistojen rehtoreiden näkemykset siitä kuinka he omaa yliopistoaan tai tieteenalaansa kehittäisivät

koulutus tutkimus ja yliopistopolitiikkaa on puhuttu kaikissa sateenkaaren väreissä

laajassa kuulemisessa oli merkillepantavaa että kaikki siihen osallistuneet yliopistojen rehtorit ja hallitukset eri tutkimuslaitokset eri ministeriöt kaikki elinkeinoelämän ja yritysten edustajat olivat yksimielisesti yliopistouudistuksen takana

pulliaisen kanssa samaa mieltä että on radikaali muutos tapahtunut rahoitusympäristössä mutta yhtä radikaali muutos on tapahtunut koko kansainvälisessä yliopistotutkimus ja kehitysympäristössä

tietenkin matka siihen mitä tavoitellaan on vielä pitkä että tällaisenaan tämä hankintalaki on mielestäni ulotettu liian pitkälle ja nyt on erinomaisen hyvä että tämmöisiä korjaavia toimenpiteitä kuten tämä kynnysarvojen nosto on esitetty

se asema mikä suomella tässä kilpailukyvyn kannalta on pitää ansaita joka vuosi uudestaan ja erityisesti tässä pitää kamppailla

en ymmärrä tätä eduskunnan keskustelua ja olen taas kerran ihmeissäni siitä että kun meidän tehtävänämmehän on luoda täällä edellytykset suomalaisille toimijoille tutkimukseen osaamiseen ja kehitystehtäviin että ne pärjäävät tässä kansainvälisessä kentässä niin täällä ei tunnu siitä oltavan erityisen huolissaan laisinkaan

nyt käydään maailmalla raivokasta kamppailua siitä mihin työpaikat sijoittuvat mihin erityisesti osaamisintensiiviset yksityisen sektorin työpaikat sijoittuvat

me kaikki tosin meitä nyt ei ihan hirveän paljon tässä ole paikalla mutta me kaikki tiedämme että siihen eivät meidän rahamme eikä väki riitä että me tarvitsemme toimivat palvelumarkkinat joita nimenomaan tällä hankintalailla voidaan edistää

me tarvitsemme sinne markkinoille riittävästi riittävän isoja yrityksiä ja niin että niitä on niin paljon että ne oikeasti kilpailevat ja me tarvitsemme sinne joustavia pieniä perhe ja pk yrityksiä

minä väitän että ne kunnat joissa on jo miljardeilla hankintoja tehty ihan kohtuullisesti tätä osaamista ovat hankkineet mutta me tarvitsisimme vielä enemmän dialogia kaikkien näiden eri toimijoiden välillä

me tarvitsisimme valtion kunnan yritysten pk yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille joitain organisoituja neuvontapisteitä tai toimintatapoja sellaista dialogia missä nämä eri osapuolet voisivat yhdessä kehittää näitä menettelyitä

nyt osa näistä epäkohdista mitä tässä melko jäykässä järjestelmässä on perustuu siihen että tämä toimijoiden välinen dialogi on riittämätöntä

minusta on erinomaisen tärkeätä että tässä pitää ymmärtää että kuntien rooli muuttuu palveluiden tuottajasta palveluiden järjestämiseen ja jotta siinä kunnat voivat noudattaa hyvää omistajaohjausta niin tästä menetelmästä syntyvän osaamisen pitää kertyä kuntiin jotta se voisi ikään kun parantua

jotta jokaisesta hankintalain mukaisesta kilpailutuksesta opittaisiin jotain mitä voidaan seuraavassa kilpailutuksessa käyttää hyväksi niin tämän osaamisen pitäisi kertyä jonnekin

tällä hetkellä tämmöistä innovatiivista omistajaohjausta ja sen kertymistä näkee liian vähän kunnissa ja liian vähän myöskin valtionhallinnossa

arvoisa puhemies

esitys on erittäin hyvä ja tervetullut ja apurahansaajien sosiaaliturvan järjestämistä on valmisteltu huolellisesti ja löydetty nyt hyvä ratkaisu maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta vaikka nimi ei ehkä ole ihan kohdallaan

on erinomaista että tässä on esitetty niin kuin myös sosiaali ja terveysvaliokunta omassa lausunnossaan esitti tätä kynnysarvojen kaksinkertaistamista

se pienentää tätä byrokratiaa mutta se helpottaa myöskin markkinaoikeuksien toimintaa ja käsittelyaikoja kun se vähentää siellä olevia ratkaisemattomia tilanteita

pulliainen totesi tässä on vaadittu hyvää oivallusta valmistelevilta virkamiehiltä että he ovat löytäneet näinkin hyvän toteuttamistavan tälle aika kohtuullisen vaikealle ja pienehkölle asialle

muutenkin markkinaoikeuden käsittelyajat pitäisi saada hyvään järjestykseen koska nyt siellä osaa päätöksistä joudutaan odottamaan kohtuuttoman kauan ja osasta on jopa väitetty että niitä viivytetään tarkoitushakuisesti jotta toimijat voivat pitää omat voimassa olevat sopimuksensa voimassa

se on hallitusohjelman mukainen ja erityisesti tieteen ja taiteentekijät pitävät sitä kiireellisenä tarpeellisena ja hyvänä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on nostettu esille kaikennäköisiä kysymyksiä laajasti koko eläkejärjestelmästä takuueläkkeistä ja varsinkin tästä prosessista mutta ajattelin sanoa muutaman sanan itse laista

kaiken kaikkiaan näen että tämä uudistus on ehdottoman oikeansuuntainen ja jatkamalla tätä kehitystyötä me todellakin parannamme tätä palvelumarkkinaa sen palveluiden laatua kustannustehokkuutta järjestelmäavoimuutta ja läpinäkyvyyttä

tavoite saattaa eläkesäätiöt ja eläkekassat kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan henkivakuutusyhtiöiden ja erityisesti ulkomaalaisten toimijoiden kanssa on tietenkin perusteltu

se totesi omassa lausumassaan että ministeriön täytyy käynnistää tähän liittyvä selvitystyö ja tehdä se yhtä huolellisesti kuin tämä koko lakiesitys on tehty

erityisesti kilpailullinen tasa arvo ulkomaalaisten toimijoiden kanssa on epäkohta mikä tulee tällä lailla saattaa kuntoon

toinen seikka mikä myöskin valiokunnan käsittelyssä tuli esille on se että eläkesäästämisen edistäminen eri keinoin on erinomaisen tarpeellista ja kannustettavaa

tämä laki tarjoaa työnantajalle lisämahdollisuuden tarjota näitä lisäeläkkeitä ja se tarjoaa työntekijälle lakisääteistä eläkettä täydentävää eläketurvaa

ihan samalla tavalla kuin muissa järjestelmissä tässä valmistelu täytyy tehdä erityisen huolellisesti ja varmistaa se että sillä synnytetään enemmän hyvää kuin ongelmia näille kyseisille ihmisille

jo näiden kahden asian takia valiokunnan selvä enemmistö piti esitystä tarpeellisena ja tehtyjen täydennysten jälkeen myöskin hyvänä

vielä ehkä toteaisin siitä että tämä olisi niin kuin tietokoneohjelma asia niin eihän se asia tietenkään niin ole

jos jotkut asiat ovat sekaisin ja ne pannaan tietokoneelle niin siitä saadaan ainoastaan vain digitaalinen sekasotku joka on vielä vaikeampi selvittää kun

pulliaisen kanssa täsmälleen samaa mieltä että tähän kenttään tarvittaisiin lisää kotimaisia pieniä ja keskisuuria toimijoita jotka tarjoaisivat palveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille

kunnalla tulee olla eri tilanteisiin sopivia tapoja palveluiden järjestämiseen ikään kuin oma portfolio siitä miten palvelut pitäisi tuottaa

kunnalla on oikeus itse päättää minkä se hankkii tämän palvelusetelin kautta jotta se olisi laadukkaampi ja kustannustehokkaampi ja sillä tavalla tämä on minusta erittäin toimiva ja hyvä malli

arvoisa puhemies

ehkä on lyhyesti syytä todeta että tässähän ei keksitä pyörää uudestaan vaan kyse on järjestelmästä joka on jo olemassa

siihen nähden opposition vastalause on omasta mielestäni tässä

päättynyt ryhtyä yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mukaisena varsin dramaattinen tässä asiassa

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoululaki tulee käsittelyyn samanaikaisesti yliopistolain kanssa ja on perusteltua että ammattikorkeakoululakia päivitetään yliopistolakiin tulevien muutosten mukaisesti

ainakin laadunarviointiin opiskelijoiden kelpoisuuteen opiskelupaikan vastaanottoon opetuksen maksuttomuuteen ja koulutusohjelmien maksullisuuteen liittyvät käytännöt on hyvä yhtenäistää

tähän liittyy se että eu ja eta maiden ulkopuolisia opiskelijoita voidaan ottaa maksullisiin ohjelmiin jotka koskevat ylempiä jatkotutkintoja

mutta kun tämä laki on ollut nyt voimassa muistaakseni kolme vuotta niin siinä ei ole erityisiä epäkohtia ilmennyt ja toimijat ovat olleet varsin tyytyväisiä joten näen että tämä esitys mikä nyt on tehty on varsin hyvä ja näillä voidaan mennä eteenpäin

kiinnittäisin huomiota siihen mikä minusta on erittäin merkityksellistä joka liittyy sekä yliopistolakiin että ammattikorkeakoululakiin ja siihen että korkeakoululla on enemmän mahdollisuuksia miettiä omia strategioitaan ja omaa profiiliaan että tämän rakenteellisen uudistuksen kannalta on erinomaisen tärkeätä että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiilit toimivat hyvin yhdessä että niillä on selkeästi erilaiset tehtävät ja erilaiset profiilit

ryssää

ensi talvi tulee tehty insinöörivitsi missä diplomi insinööri tulee tehtaalle missä insinööri on juuri loistavasti ratkaissut jonkun prosessia koskevan ongelman ja sanoo insinöörille

tänä päivänä on mennyt vähän sillä tavalla että diplomi insinööri ei tahdo hallita oikein teoriaa eikä insinööri käytäntöä että niitä profiileja pitää hyvällä tavalla pystyä terävöittämään

erot täytyy olla näiden tutkintojen sisällöissä mutta sen sijaan muuten kaikki mahdollinen yhteistyö on järkevää ja siihen tulee kannustaa

tämä on myöskin mietittävä alakohtaisesti koska varmasti on erilaisia tilanteita ja käytänteitä eri aloilla

myöskin rakenteellista uudistusta ammattikorkeakoulujen sisällä pitää viedä eteenpäin ja se tarkoittaa sitä että on aikaansaatava riittävän toimintakykyiset yksiköt jotka kukin profiloituvat tavallaan ei niin että kaikki tekevät samoja asioita

siellä on muistaakseni kahdeksan eri alaa

esimerkiksi nyt on käynnissä tämmöinen teknisen korkeakoulutuksen kansallinen strategiatyö joka piirtää sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista tämmöistä suomen profiilikarttaa sen mukaisesti mitä koulutusohjelmia ja mitä erikoistumisalueita milläkin alueella tai yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostamalla yhteistyöakselilla on

minä näen että sekä yliopistojen kehittymisen että ammattikorkeakoulujen kehittymisen kannalta on erinomaisen tärkeätä että me pienessä maassa näemme tämän kokonaisuuden ja keskitymme omiin vahvuuksiimme ja etenemme näissä uudistuksissa vahvuuksien kautta

arvoisa puhemies

ihmettelen suunnattomasti sitä miten on jäänyt huomaamatta tämä globaali kehitys tietoyhteiskuntakehitys ja koko tämä toimintaympäristö missä yliopistot nyt toimivat

tämä parantaa taloudellista ja hallinnollista autonomiaa parantaa suomalaisten yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä kentässä parantaa rahoituspohjan laajentamista

arvoisa puhemies

tänään ammuttiin länsimetron alkupamaus

metron kanssa samaan kuuluvat kehärata seudullinen joukkoliikenneorganisaatio vesilaitosten yhdistäminen metropolia ammattikorkeakoulu aalto yliopisto innovaatio ja kilpailukykystrategiat palvelut yli rajojen ja aiesopimus valtion kanssa siitä että asuntorakentamista lisätään ja sosiaalista asuntotuotantoa lisätään

voidaan katsoa että paras hanke on osaltaan edesauttanut tätä konkreettista ja hyvää kehitystä sekä yhteistyöhön että näihin tuloksiin

te ministeri olette esittänyt välillä kuntien yhteenliittämistä eilen metropolihallintoa kun vasta monet selvitykset ovat käynnissä

te olette myös muutamalla asiattomalla ja asiantuntemattomalla kommentilla ja näkemyksellä sävyttänyt näitä lausuntoja

ajatteletteko te ministeri että nämä näkemykset edistävät tämän metropolialueen kehittämistä vastaamaan näitä kansainvälisen kilpailun kovenevia haasteita

arvoisa puhemies

minusta on erittäin myönteistä että tällä hetkellä kaiken kaikkiaan nuorison alkoholin käyttö on laskussa ja minä luotan siinä nuorisoon

kun tätä keskustelua näiden koululaisten kanssa käytiin niin edustajien toimesta tuli paljon esityksiä siitä että lakeja säätämällä ja tiukentamalla tämä asia hoituisi mutta nuorten parista tuli paljon näkemyksiä joiden mukaan paras keino siihen on että luodaan edellytykset sille että kukin pystyy itse ottamaan suurimman vastuun omista tekemisistään

minun mielestäni nämä nuorten näkemykset olivat valtavan hyviä ja meidän on edustajina toimittava kaikin keinoin juuri siten että nuorten toimijoiden omaa vastuuta pystytään lisäämään

räsäsen kanssa siitä että vanhempien on tunnettava vastuunsa ja omalla käytöksellään sitä osoitettava mutta se ei minun mielestäni pelkästään riitä

minun mielestäni vanhempien on kannettava vastuunsa myöskin sillä tavalla että he näyttävät ja osoittavat että kunkin tulee oppia kantamaan vastuu omasta itsestään

minä en usko että me pelkästään lakeja säätämällä pystymme alkoholikulttuuriamme parantamaan ikään kuin sen taakse ei voi mennä piiloon

minun mielestäni on vaadittava myöskin sitä mitä nuoret itsekin vaativat että korostetaan sitä omaa vastuuta käyttäytymisestä ja omaa vastuuta myöskin päihteiden käytössä

arvoisa puhemies

esitys on tässä suhdannetilanteessa perusteltu ja oikean suuntainen

toki on todettava että erilaiset tukijärjestelmät ovat aina vaikeita ja niissä on epäkohtia mutta tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista edistää rakentamista

täytyy huomata että tässä on kysymys siitä suhdannetilanteesta mikä koskee koko rakennusteollisuutta ja talonrakentamista erityisesti talonrakentamista mutta tämä koskee myöskin vuokra asuntomarkkinoita siinä on kaksi erillistä asiaa ja molemmissa tämä suhdanne tukee sitä että nyt rakennettaisiin ja vakaiden vuokra asuntomarkkinoiden kannalta on perusteltua että markkinoille tulee paljon eri tyyppisiä toimijoita jotka vakauttavat silloin sitä markkinaa tulevaisuudessa

mutta kun nuoret itse vastasivat siihen minkä takia heidän alkoholinkäyttönsä on vähentynyt niin heidän oma selityksensä oli se että se on heidän omissa arvoissaan

globaalissa maailmassa erittäin humalahakuinen juominen ei ole enää niin sanotusti in vaan nuorten käyttäytymistapa on muuttunut

silloin kun on eripuraa tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä jotka tässä on sovittu hyvin yhteistyössä kolmikannassa

arvoisa puhemies

tarvitaan pelisääntöjä kuten sitä että yrityksellä ennen tämän lain käyttöä on velvollisuus laittaa tietoturva kuntoon määritellä miten sen viestintäverkkoa tai palvelua saa käyttää antaa kirjalliset ohjeet käyttäjälle nimetä ne ylläpidosta tietoturvasta tai turvallisuudesta vastaavat henkilöt jotka tunnistamistietoja voivat käsitellä tiedottaa menettelyistä ilmoittaa niistä tietosuojavaltuutetulle ja antaa selvitys käyttäjälle

pidän aika rohkeana sitä että kansanedustaja kyseenalaistaa kaikki suomen yliopistojen rehtorit ja kaikki suomen yliopistojen hallitukset ja heidän näkemyksensä näistä asioista

minusta tämä on ollut hieno pitkä prosessi

lyhyesti totean että siinä verokeskustelussa mitä nyt on käyty hallituksen ja opposition välillä oppositio on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen että veropohjaamme on heikennetty eikä sitä tulisi heikentää eikä entisestään kaventaa

sivistysvaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnalta nämä lausunnot jotta pystyy tämän lain hyvällä tavalla laittamaan ja ne ovat suunnilleen ne kohdat joihin kuulemisessa kiinnitettiin huomiota

niin kuin jo puheenvuorossani totesin suurin osa kuulemistilaisuuksista kaikki yliopistot niiden hallitukset tutkimuslaitokset elinkeinoelämä yritykset olivat yksimielisesti tämän yliopistouudistuksen takana

en väitä että tämä olisi erityisen iso kysymys mutta näen sen kyllä tämmöisenä periaatteellisena kysymyksenä enkä tässä tilanteessa lähtisi veropohjaa kaventamaan

arvoisa puhemies

on varma että sosiaali ja terveysvaliokunta tulee tätä asiaa tarkasti käsittelemään ja itse asiassa sosiaali ja terveysvaliokunta tätä aihepiiriä käsittelee tämän tästä esimerkiksi alkoholiveron osalta

sekä viime vuonna että toissa vuonna sosiaali ja terveysvaliokunta on laajasti käsitellyt tätä alkoholiverotusta ja päätynyt esittämään hallituksen esitysten mukaisesti alkoholiveron nostoa ja siinä yhteydessä käsitellyt laajasti myöskin muita toimenpiteitä joista yksi osa käsittelee mainontaa

alkoholin osalta ei ehkä ihan voi näin suurista luvuista puhua mutta varmasti on myöskin samanlaista tarkoitushakuisuutta

tässä vaiheessa on myöskin hyvä todeta että jotain toivoa on olemassa koska olen mielihyvällä pannut merkille että nuorten alkoholinkäyttö on kääntynyt laskuun ja sitä kehitystä pitää pystyä vahvistamaan

arvoisa puhemies

siitä on käyty paljon keskustelua mikä on ollut näiden toimenpiteiden vaikuttavuus ja kuinka hyvin ne ovat onnistuneet

kun sitten seurattiin mihin ne oli käytetty ja mikä näiden rahojen vaikuttavuus oli ollut niin ehkä tähänkin keskusteluun voi tuoda sen argumentin että vaikka tässä kannustettaisiin kansalaisia omaehtoisesti osallistumaan tämmöiseen toimintaan mikä on hyvä niin minkälaisen seurantajärjestelmän se ikään kuin verojärjestelmässä vaatisi että pystyttäisiin seuraamaan onko nämä lahjoitukset oikeasti käytetty siihen kehitysyhteistyöhön mitä on tässä laki aloitteessa tarkoitettu

nyt kysyntä on nopeasti noussut joten on perusteltua että nyt lisätään kannustimia vuokra asuntojen rakentamiselle

se että vuokra asuntomarkkinoilla on erilaisia toimijoita tuo tullessaan vakaammat vuokra asuntomarkkinat ja ehkä sitä kautta tulee myöskin kohtuuhintaa

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön hallinnonala on erittäin ajankohtainen kööpenhaminan kokouksen vuoksi mutta ehkä keskityn tähän asuntoministerin osuuteen vaikka hänkin tästä lähti pois

ympäristöministerille toki ehkä sellaiset terveiset että on ollut silmiinpistävää kuinka paljon näitä tutkimuksia kohtaan mitä ilmastonmuutoksesta on tehty tieteellistä kritiikkiä on esitetty viime aikoina

minun mielestäni siinä olisi kyllä semmoinen paikka että erittäin tarkasti ja kriittisesti pitää näitä tutkimuksia arvioida ja niiden on ehdottomasti täytettävä kaikki tieteen ja tutkimuksen vaatimukset

on harmi että tällä hetkellä virolaiset ja myöskin latvialaiset ja liettualaiset rakennusyritykset ovat erinomaisen kilpailukykyisiä koska siellä markkinat ovat vielä huonommassa tilanteessa kuin täällä kotimaassa ja osa näistä töistä on valunut sinne

pitäisin erinomaisen tärkeänä että koko suomalainen rakennusteollisuus sekä yritykset järjestöt että valtio tekisivät kaiken mahdollisen työn sen eteen että meidän hyvästä ammatillisesta koulutuksestamme valmistuvat rakentajat työllistyisivät suomalaisille työmaille

on suuri huoli siitä että tämä markkinatilanne kehittyy sillä tavalla että vaikka suomessa viiveellä päästään noususuhdanteeseen niin virossa liettuassa ja latviassa päästään vielä suuremmalla viiveellä nousuun

se tarkoittaa silloin sitä että sieltä on erittäin halvalla saatavissa laadukkaita rakennusyrityksiä ja työntekijöitä jotka sitten vievät paljon työtä suomen markkinoilta

minusta pitäisi päästä tässä siihen että kun olemme lisänneet ammatillisen koulutuksen määriä ja sieltä valmistuu paljon nuoria ja ammattitaitoisia mutta vähän kokemattomia heidät saataisiin mukaan työelämään ja saataisiin osaaminen kehittymään pystyttäisiin kehittämään suomalaista asuntotuotantoa päästöttömään suuntaan suomalaisen elintavan mukaan sekä kaupunkimaisissa keskuksissa että pientalovaltaisilla alueilla

näen että siinä olisi valtavan hyvä mahdollisuus suomelle tutkia ja kehittää ja hankkia sitä osaamista

haluan myöskin mainita tästä aiesopimuksesta mikä on helsingin seudulle saatu tähän valtion tukemaan asuntotuotantoon ja kaikkeen asuntorakentamiseen

mielestäni se on erinomainen esimerkki kuntien välisestä yhteistyöstä ja se on erinomainen esimerkki kuntien ja valtion välisestä yhteistyöstä